puhuin raiskauksesta ja törkeästä raiskauksesta sekä lievästä raiskauksesta siinä omassa aloitteessani

luonnonvarat sijaitsevat kaikkialla suomessa ja niiden hyödyntäminen edellyttää että koko maa on asuttuna ja että tiestöstä yhteyksistä ja koulutuksesta huolehditaan

pitkän aikaa seksuaalirikoksia tarkasteltiin ensisijaisesti väkivaltarikoksina siis sellaisina perinteisinä väkivaltarikoksina joissa aiheutettiin kipua ruumiinvamma tai ainakin vapaudenriisto ja rikoksen paheksuttavuus riippui huomattavalta osin siitä missä määrin näitä elementtejä sisältyi seksuaalirikokseen eli mitattiin väkivallan määrää

maatalous ja metsätalous ovat luonnonvarojen käytön perusta ja suomessa pitää voida harjoittaa tulevaisuudessakin peruselinkeinoja

ensimmäisessä taseessa on tämä tuottovaateen alainen liiketoiminta

kaikkien toimijoiden etu on että ravinteet saadaan kiertoon eikä niitä huuhtoudu vesistöön ja että materiaalit kierrätetään niin tehokkaasti että kaatopaikat käyvät tarpeettomiksi

nykyään on ymmärretty että vaikka lyömistä aseella uhkaamista tai pitkäaikaista vapaudenriistoa ei seksuaalirikokseen sisältyisikään jo se teko tahdonvastainen seksuaalinen teko voi murskata ihmisen koko lopuksi ikää

ja sitten vielä näille ylä lapin tietyille alueille mitkä jäävät tänne ensimmäisen taseen puolelle tehdään luonnonvarasuunnitelmat hoito ja käyttösuunnitelmat joitten mukaan asioita viedään eteenpäin ja näissä ovat myöskin saamelaiset mukana

sitten edustaja myller toi hyvin esille yhden asian tästä esityksestä elikkä sen että tämä lähelle rantaa rakentaminen ja muutkin poikkeuslupa asiat tulisi ensisijaisesti ratkaista kaavoitusasioilla kuten onkin olemassa

suomi pystyy kantamaan vastuunsa maailmanlaajuisessa ilmastopolitiikassa lisäämällä uusiutuvan energian tuotantoa merkittävästi

arvoisa puhemies

lakialoitteita käsiteltäessä meidän on toki muistettava että kovin monia rikoksia nämä vanhentumisajan muutokset eivät tuo tuomiolle

tähän edustaja ojala niemelän puheeseen haluan vain sanoa sen että koska tässä viikko toista takaperin tuli esille että tämä työryhmä valmisteleepi oikeuslaitosjärjestelmän kokonaan organisointia niin että käräjäoikeudet tulisivat mahdollisesti vähentymään puoleen mahdollisesti meidän hallinto ja hovioikeuksien määrä tulisi vähenemään entisestään ja kun kerran suunta ja keskustelut ovat nämä niin kyllä se aiheuttaa meidän oikeuslaitokselle kaikkialla sen että pelko on siitä miten tulee käymään

mutta kun huomattava osa maaseudulla poikkeusluvalla rakentamisesta on sellaisissa kohteissa mihin ei ikinä kuuna päivänä todellisuudessa kaavaa ole järkevää alkaa edes tekemään niin tuon esille sen voisiko siinä käydä niin että jos vängällä aletaan kaavaa tekemään vaikka johonkin rantarakentamiskohteeseen sen jälkeen siinä useampi henkilö heräisi miettimään että minullakin olisi mahdollisuus rakentaa tähän joku rantarakennus ja tämmöisiä asioita

kun aikaa teosta kuluu todistelu luonnollisesti vaikeutuu varsinkin lääketieteellisten todisteiden osalta ja valitettavan usein seksuaalirikosten uhrit uskaltavat puhua vasta sitten kun tekijä on jo kuollut niin kuin näissä esimerkkitapauksissa oli tapahtunut

eli tässä että voidaan kunnissa myöntää poikkeusluvat voidaan todellakin vähentää sitä turhaa byrokratiaa sillä ettei tehdä turhia tyhjänpäiväisiä kaavoja vaan voidaan keskittyä vain näihin olennaisiin asioihin

minä sitten sen ikä ja puun päästökerroin on sen uusiutumisen vuoksi nolla niin eikö olisi aika laskea edes meille suomalaisille se että tämän turpeen päästökerroin ei olisi sama kuin kivihiilen päästökerroin

eli käytännössä tuomio on mahdollista antaa niin kauan kuin syylliseksi todettu tekijä on oikeustoimikelpoinen eli lähinnä niin kauan kuin on hengissä tai täysissä järjen voimissa

talvivaaran kohdalla ei vesimassoja pystytty hallitsemaan lupien edellyttämällä tavalla mutta meillä on olemassa myös paljon hyviä esimerkkejä

ja onhan todellakin pelko siitä että jos tehdään liikaa kaavoja niin sen jälkeen se voi jopa lisätä painetta rakentamiselle

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tehty lakialoite on todellakin ihan samantyylinen samanlainen kuin edustajat heinonen ja zyskowicz ovat esittäneet viime vuoden marraskuussa

edustaja lepän aloitteessa viitattiin juuri tällaiseen oikeustapaukseen jossa törkeä seksuaalirikosten sarja oli tapahtunut ja riittävä näyttö saatiin mutta vanhentumista koskevan sääntelyn vuoksi tuomio jäi langettamatta

eli lopuksi vielä kiitos tästä hyvästä esityksestä

yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin

toivon kuitenkin että lakimuutoksia valmistelevat tahot huomioivat nämä aloitteet ja että niillä lisätään paineita asioiden edistymiseksi

hirvittävää ajatella tätä uhria joka on joutunut käymään läpi epäilemättä tuskallisen oikeusprosessin jonka tuloksena on ollut vapauttava tuomio muotoseikan vuoksi vanhenemisajan vuoksi

green care eli suomennettuna luontohyvinvointi on uusi ala uusi todella laajeneva terveydenhuoltopuolen ala joka kasvaa maailmalla kovaa vauhtia meillä hyvin vähän käytetty vaihtoehto

arvoisa puhemies

itse ympäristövaliokunnassa toimivana henkilönä odotan kuinka laajaa keskustelua meillä tästä tulee sillä on odotettavissa että näistä energiatehokkuusasioista keskustellaan tänä syksynä hieman enemmänkin

samalla on mietittävä tietysti sitä olisiko vanhentumisaikojen poisto ulotettava vielä näitä esitettyjä rikoksia laajemmaksi

tavallisen kansalaisen oikeustajun rajoja koettelee jo se että vangit ylipäänsä pääsevät lomille varsinkin tässä kriminaalipoliittisessa tilanteessa jolloin yhä harvempi rikollinen enää edes joutuu vankilaan ja sinne päädytään yhä enemmän vain kaikkein törkeimmissä rikoksissa

tämä kyseinen asia tämä lakiesitys on poikkeuksellinen tilanne siitä että asiasta vastaava ministeri eli edellinen ministeri maria guzenina richardson ja kaksi oikeusasiamiestä ovat todenneet että nykyinen lainsäädäntö ei ole ajan tasalla

mitä voimmekaan tehdä jotta myös luonnossa tapahtuva kuntoilu keräily koulutus ja matkailu olisivat entistä merkittävämpiä

oikeastaan suurin osa meistä haluaa ostaa terveellisiä ruokia ja elintarvikkeita ja kotimaisia ruokia ja elintarvikkeita

minä olen itse tehnyt hyvin paljon töitä maaseudun kehittämiseksi ja työpaikkojen hankkimiseksi sinne ja täytyy sanoa että kovin paljon minä en ole saanut niitä siellä työstettyä ja tehtyä mutta te jotka tämän aloitteen olette tehneet niin tervetuloa tekemään ne työpaikat sinne maaseudulle kun se teidän mielestänne on niin helppoa

mutta vaikka me kuinka niitä purkkeja purnukoita etikettejä luemme niin emme me saa selvää niistä emmekä ymmärrä ovatko nämä kuinka terveellisiä ja ovatko nämä sitten kotimaisia vai mistä nämä ovat tuotettuja

siinä vaiheessa siinä laissa oli paljon muokattavia asioita vielä ja onneksi silloin puolen vuoden aikana ennen kuin tämä laki tuli sitten meille valiokuntaan siihen tehtiin muutoksia

voi että samanlaiset ja henkiset traumat törkeä seksuaalirikos tai hyvin vaikea pahoinpitely vaikkei siinä olisikaan mukana seksuaalista elementtiä voi jättää samanlaiset henkiset traumat loppuiäksi

mutta sitten sain tänään kuulla useammasta suusta että minä en kyllä lähde suunnistamaan sillä kouluaikana minä sain niin kamalat kokemukset suunnistuksesta että en ikäkuuna päivänä lähde enää suunnistamaan

yksi olennainen muutos mitä saatiin tehtyä onneksi ennen kuin se laki tuli hallituksen esityksen kautta tänne oli tämä kevennetty menettely

valtio maksaisi tämän esityksen mukaisesti korvaukset vahingosta kärsineelle henkilölle ja sen jälkeen valtio voisi varmasti periä nämä vahingot valmistajalta

vanki on kummassakin tilanteessa vankeusrangaistuksen alainen ja jättää noudattamatta rangaistukseen johtavia vapaudenrajoitusmääräyksiä

sen toteuttamiseen ja jopa ylittämiseen minä kyllä odotan hallitukselta esityksiä hyvin pian eikä tämä pelkkä energiatehokkuusasia rakentamisessa riitä siihen ollenkaan vaan todellakin odotan esityksiä miten me saamme kotimaista energiaa käyttöön bioenergian ja kaikki nämä muut asiat koska suomen talous ei tosiaan kestä yhtään enempää sitä että ostamme huomattavan osan energiasta ulkomailta eli siirrämme rahojamme suoraan ulkomaille

kyse on tässä esityksessä ihmisen kehoon pysyvästi asennettavista laitteista ja tässä voinkin esittää kysymyksen kuinka monelle teidän tuntemallenne henkilölle on asennettu polvi tai lonkkanivel tekonivel

näitä kyseisiä rikoksia ovat rikoslaissamme siis jotka eivät vanhene joukkotuhonta rikos ja törkeä rikos ihmisyyttä vastaan sotarikos ja törkeä sotarikos törkeä maanpetos törkeä vakoilu törkeä valtiopetos murha ja erilaiset terrorismirikokset

hyvällä luonnonvarastrategialla ja toimintojen järkevöittämisellä voisimme saada suomeen paljon uusia luonnonvaroihin perustuvia työpaikkoja

vielä toiseksi se että nämä turkistarhaajat ovat tunnollisia suomalaisia yrittäjiä veronmaksajia veronmaksajia jotka pitävät huolta eläimistänsä maksavat veroja ja ilmeisesti veronmaksulla pitävät huolen myöskin monista niistä henkilöistä jotka tämän aloitteen ovat allekirjoittaneet jotka ovat lopettamassa heidän työpaikkaansa

esimerkiksi ammatillisissa koulutuksissa olisi todella hyvä että tänä päivänä opetettaisiin mitä on katusuunnistus ja kaikkea muitakin uusia mukavia urheilumuotoja

esimerkiksi eräs pohjoisen juustona tunnettu juusto mitä aikaisemmin valmistettiin pohjois suomessa valmistetaankin tänä päivänä kuulema tanskassa ja siitä huolimatta huomattava osa pohjoisen ihmisistä ostaa tätä juustoa kotimaisena juustona

urheiluaamupäivästä sanon tämän että huomattava osa meistä kansanedustajista oli mukavasti osallistumassa mutta sitten aivan liian moni keksi jonkun hyvän syyn miksi ei kerinnyt osallistua

tämä kyseinen laite voi olla sitten virheellinen mutta nykylainsäädännön mukaan sitä ei kuitenkaan korvattaisi vaikka se asennettaisiin yhteiskunnan maksamalla ja valvomalla hoidolla

suomalaiset raaka aineet tulee jalostaa suomessa

suomessa käytettäisiin kotimaista uusiutuvaa energiaa hyvinkin paljon jos sitä olisi saatavilla helposti ja ihan kohtuuhinnalla

asteikolta rangaistusta määrättäessähän on mahdollista huomioida erilaiset lieventävät perusteet jos siihen tarvetta

elikkä tehdään mitä tahansa että saamme merkintöjä selkeytettyä ja ihmiset ymmärtämään mitä he ostavat ja syövät

eivätkö ainakin kaikkein törkeimmät seksuaalirikokset ja kenties kaikkein pahimmat muut väkivaltarikokset kuuluisi näiden rikosten joukkoon

eli huomioidaan nämä asiat tässä esityksen eteenpäinviemisessä

käytännössä tällöin todistus perustuu todelliseen kulutukseen

nyt sitten tämä esityksen alla oleva hallituksen esitys

kun tässä aikaisemmin käytettiin hyvin termiä murha josta jää henkiin niin ainakin minun käsitykseni mukaan meidän oikeusjärjestyksessä murha josta jää henkiin on ihan vastaava teko kuin pelkkä murha

tämä laki on ihan sama todellakin kuin tämä ruohonen lernerinkin tekemä esitys ja silläkin tavalla eteenpäin voidaan mennä mutta kyllä minä toivon että ministeriö ottaisi tämän asian sitten laajempaankin käsittelyyn nyt kun sillä ei ole kiirettä ja muokkaisi tätä lakia vähän laajemminkin sillä pelkästään näillä tehdyillä esityksillä ei ehkä siihen lopulliseen tulokseen päästä mihin on tässä yleisessä keskustelussa ollut tavoitteena päästä keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs

onneksi tämän tavoitteena on säilyttää joustavuus myös korjaus ja muutostöiden sääntelyssä

pystiä henki on kuin

arvoisa puhemies

huomioiden ne perusteet joilla nykyinen potilasvahinkolaki on säädetty olisi johdonmukaista ulottaa korvausvastuu myös potilaan kehoon pysyvästi asennettaviin laitteisiin

totta onkin että erilaisissa kosto ja perheriitatilanteissa voidaan tehdä todella julmia perättömiä syytöksiä

ajatus tästä energiatehokkaasta rakentamisesta on hyvä mutta direktiivin täytäntöönpanossa tulee suomalaisten tuoda voimakkaasti esille meidän oman maamme erityiset olosuhteet ja erilaiset olosuhteet eri puolilla suomea

aivan liian usein ne ovat täytetunteja

kunpa me saisimme nuorille ammatillisissa kouluissa opetettua että liikunta on tapa hoitaa työtä hoitaa elämää ja elää

tätä ei pidä unohtaa mutta oikeusjärjestelmäämme on jatkuvasti kehitettävä niin että voimme luottaa entistä varmemmin tuomioistuinten ratkaisujen oikeellisuuteen

kun se oikealla lailla opetetaan muun muassa se suunnistuskin se mitä kivoja mahdollisuuksia siinä on niin sen jälkeen siinä on opittu asioita

vielä kerran kiitokset ja kannatan tehtyjä esityksiä

tällöin emme voi lähteä siitä että ensimmäinen asia kaikessa on energian säästäminen vaan meidän tulee huolehtia myös siitä paljonko se rakentaminen maksaa ja kotimaisten läheltä saatavien materiaalien käyttämisestä ja ennen kaikkea rakennusten terveydestä näitä pullotaloja ja hometaloja meillä on ihan tarpeeksi jo nyt olemassa ja sitten alueellisista olosuhteista

toivottavasti tämä keskustelu nyt kun me näin paljon tästä salissa keskustelemme näkyy sitten siinä käytännön työssä ja toiminnoissa ettemme me puhu täällä ainoastaan lämpimiksemme tästä asiasta

nyt maankäyttö ja rakennuslain mukaan säädettävissä asetustasoisissa rakennusmääräyksissä tulee korostaa maalaisjärjen käyttämistä

totean käsityksenäni että potilaaseen asennettavien lääkintälaitteiden virheellisyyden aiheuttamien vahinkojen korvaamista koskevat säädökset ovat potilaan oikeusturvan kannalta puutteelliset ja johtavat joissakin tapauksissa siihen ettei potilaalla ole käytännössä mahdollisuutta saada korvausta tällaisesta vahingosta

opinto ohjausta koskevia säännöksiä on tarkoitus täsmentää

toisekseen näyttää siltä että tässä salissa on paljonkin maalaisvihreitä ja me haluamme että ympäristöasiat ovat kunnossa

tähän lakiin energiatodistuksista olen kiinnittänyt erityistä huomiota ja siitä omat lausuntonikin tehnyt sillä olen todella huolissani siitä että siinä pyritään saamaan rakennuksille energiatehokkuutta mutta rakennusten hintaa pyritään sillä tavalla nostamaan

mutta sitten vaikka me ja edellisellä kaudella olleet henkilöt olemme yrittäneet porukalla näitä säädöksiä nytten tehdä ja näin poispäin on huomattu että ihan täydellisiähän me emme ole ja maailma ei ole valmis joten onneksi näitä asioita voidaan kehittää ja viedä eteenpäin

koska tavoitteena olisi energiatehokkuus ja säästäminen niin vielä puolustan sitä minkä takia todelliseen kulutukseen pitää perustua

jos meillä on tämä todelliseen kulutukseen perustuva systeemi niin sillä perusteella ihmiset säästävät energiaa jo nykyään asuessaan asunnossaan rakennuksessaan sillä sen jälkeen ihminen voisi kuvitella että minä saan tästä paremman hinnan kun ihmiset näkevät sen että minä olen pystynyt säästämään energiaa tässä on pyritty vähemmällä tulemaan toimeen

harmin paikka vain että nyt ei vihreistä kukaan ole paikalla mutta toivottavasti ympäristöministeriön henkilöt kuulevat tämän ja miettivät sitten omalta osaltaan sitä millä tavalla kyseistä asetusta voisi kehittää

tämän lakiehdotuksen tein erityisesti sen takia että lapista tuli suora konkreettinen esitys että miksei tätä esitystä ole viety yhtään eteenpäin

tällä hetkellä nuoret keskeyttävät ammattiopintoja liian paljon ja sitten meillä on näitä syrjäytyneitä väliin putoavia nuoria

viks laaksonen muutti